ensinnä tästä paljon puhutusta altian myynnistä on todettava että se on täällä salikeskustelussa tänään leimattu aivan liian kepein perustein ei strategiseksi valtion toiminnaksi

on todellakin juuri kuten edustaja korhonen tuossa totesi että laista poistetaan sana alueellinen ja sen eri sijamuodot hyvin monessa kohdassa ja korvataan muilla

arvoisa puhemies

edustaja niinistö ehti täältä lähteä mutta hän peräänkuulutti energiaremonttia täällä aiemmassa keskustelussa ja sanoi että mitään ei ole tapahtunut tämän energiaremontin eteen

lähetekeskustelussa täällä käytettiin juuri samanpainoisia puheenvuoroja kuin nyt täällä on edustaja korhonenkin käyttänyt

jos omistussuhde nyt tulevaisuudessa strategisesti muuttuu tuleeko mahdollisesti ulkomainen omistaja käyttämään ulkomaista raaka ainetta tehtaalla

minä toivon todella että lain jatkovalmistelussa tämä henki otetaan huomioon niin että vaikka organisaatio muuttuu ja se osin keskittyy niin se toiminta ja painopiste on alueella se on maakunnissa sillä maakunnissa on biotalouden koti

mutta ei täällä ole koko koulutusta lopetettu ja meillä varmasti osaamista sitä varten on ja on hienoa että hallitus on lähtenyt sitten liikkeelle muun muassa strategisella otteella näihin muihinkin biotalouden väreihin

hallintovaliokunta pitää perustuslakivaliokunnan tavoin tarpeellisena että ahvenanmaan erityisasemasta johtuvat vaikutukset viranomaisten virka apuun selvitetään ja että sääntelyä tarvittaessa täydennetään

kemira myytiin sinänsä myös pilkkahintaan kun ajatellaan yaran tahkoamia voittoja ja toisaalta lannoitteiden strategista merkitystä maataloudelle ja tämä maataloudelle nimenomaan huutomerkin kera

jo ennen fossiilitaloutta suomalainen metsä oli vientiala ja kotijoellani oulujoella soudettiin tervaa se oli tärkeä vientituote

kun neuvottelukunnat ja alueellinen metsäneuvosto korvataan maakunnallisilla metsäneuvostoilla ne pääsevät myös toteuttamaan tätä tärkeää alueellista roolia

täällä on ainakin edustaja zyskowicz kiitellyt euroopan unionin ulkopolitiikkaa mutta kyllä minun on ainakin sanottava että kyllä sitä on myös terästettävä virheitten välttämiseksi ja kysyttävä samalla myös että kuka ja missä muodostaa euroopan unionin ulkopoliittisen tilannekuvan

hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena

jos tämmöinen maaseudun tuntemisen kompetenssi on tämmöistä kesäviitasaarelaisuutta niin kyllä te maatalousopiston tarpeessa olette

siksi on mielestäni nyt viimeistään vedettävä syvään henkeä metsähallituksen liiketoimintojen yhtiöittämisen kanssa ja olen aivan samaa mieltä edustaja mustajärven kanssa siitä että nykyinen tuloutustavoite ei valtion metsien tasetta kasvata

kuten monesti mainittu on kabotaasiliikenne kansainvälinen rikollisuus tien päällä schengenin mahdollinen laajeneminen harmaa talous yhteiskunnassa jo oleva rikollisuus laittomuus liikenteen laiminlyönnit näihin on vastattava

hakkuita ei pidä suunnata sinne missä metsä on saavuttamassa tilavuutta ja oikea aikaiset metsänhoitotyöt tuovat tasetta lisää

neuvostohan laatii ja hyväksyy alueellisen metsäohjelman ja sen seurannan

mutta venäjän suhteen keskustelevalla ja rakentavalla vuorovaikutuksella pystytään luomaan vakautta mieluummin kuin epävarmuutta vaikkakin toinen osapuoli on suurvalta ja näyttää harjoittavan nimenomaan suurvalta ja etupiiripolitiikkaa

talouskasvua tarvitaan mutta myös sisäistä turvallisuutta ja on hyvä että poliisin toimintamenoihin on saatu lisäystä

metsää älköön autioksi hävitettäkö

se on todella paljon sillä on paljon mahdollisuuksia nanoselluloosasta korvata lääkkeitä materiaaleja ja paljon paljon muuta

jos me täällä muistelemme juhlapuheissamme ensimmäistä ja toista maailmansotaa niin epäilemättä myös naapuri varmaan tekee niin ja varmaan vahvistaakseen kansakunnan tilaa

nyt kun yhteinen maatalouspolitiikka unionissa näyttää olevan entistä epäjohdonmukaisempaa niin todella toivon arvoisa ministeri että me emme koskaan joutuisi tilanteeseen että euroopan unionilla on yhteinen metsäpolitiikka

liikkuva poliisi on ollut tietojohdettu valtakunnallinen toimiva yksikkö jonka toiminta turvattiin lailla viime hallituskaudella ja kyllä se vain niin on että vaikka kuinka talous painaa niin on arvovalinta miten panostetaan sisäiseen turvallisuuteen

otan tässä nyt ihan tuoreen tiedon ruotsista koskien bioenergiaa ja sen mahdollisuuksia mitä meillä suomessa tulisi myöskin kyllä ihan kehittää ja harkita rohkeasti siihen on mahdollisuus

täällä on myös viitattu alakurttiin pohjois suomessa ja ilmaiskuihin joilla varmasti on tarkoitus myös vetää suurvaltapolitiikan linjoja

täällä on tutkimus ruotsista missä fossiilisten polttoaineiden verotusta on kiristetty

tällä en halua uhkailla ketään en ministeriä vaan sanoa sen että jos hallitus lupaa kentälle poliiseja lisää ja myöskin resursseja niin silloinhan tavoite on toteutunut

nyt kuitenkin on monia säädöshankkeita unionissa jotka kuitenkin ulottavat otteensa suomalaiseen metsäpolitiikkaan lähinnä ilmastosäädösten kautta

samalla tavalla kuten edustajat kurvinen ja kauma haluaisin tietää siitä miten suomi aikoo jatkossa suhtautua näihin pohjois suomen linnoitusten vahvistamisiin tai ilmatilaloukkauksiin

arvoisa puhemies

heillä on lopputulos ollut se että bioenergian osuus energiankäytöstä on lisääntynyt päästöt ovat vähentyneet ja bruttokansantuote on kasvanut

ne ovat ongelmallisia mutta tässä hallituksen esityksessä niihin ei ole esitetty muutoksia ja samoin ne ovat menneet valiokunnassa hallituksen esityksen mukaisina

lopuksi haluan esittää toiveen poliisiuudistusten jatkuvassa ketjussa että tällainen pienimuotoinen toiminta mitä on aloiteltu suomessa voisi jatkua elikkä koulupoliisitoiminta voisi jatkua siellä missä se on kokeiluna menossa ja että huolimatta tiukasta talouden tilanteesta kokeilu voisi vaikkapa hivenen laajentua

nyt kun suomessa keskustellaan tämmöisestä strategisesta hallitusohjelmasta joka ei osioittain olisi ristiriidassa keskenään ja pyritään hakemaan linjakkuutta niin euroopan unioni säädöksissään näyttää menevän vain yhä epäjohdonmukaisemmaksi niin että siellä säädöshankkeet todellakin sitten lyövät toisiaan korville

minusta tässä on ihan oiva esimerkki siitä mihin pyrkiä

ruotsissakin ydinvoima on edelleen ykkösenergianlähde mutta he painottavat tällaisen ky kirja vaan jättäisi sen panostavat myöskin tällaiseen monipuoliseen energiapalettiin jolla kansantaloutta voidaan tukea sitten osaltaan

täällä salikeskustelussa puhutaan ikään kuin itsestään selvänä asiana että pitää lisätä työpaikkoja

valiokunta otti mielestäni todella aiheellisesti kantaa ja esitti muutoksia poronhoitoalueella tapahtuneisiin porojen teurastuksiin ja nimenomaan siihen että poron teurastajilta vaaditaan jatkossa luvat mikä tulee väistämättä lisäämään kyllä lupabyrokratiaa

mutta ministeri orpo tulettehan vaikuttamaan tulettehan kaikin keinoin siihen että suomalainen metsäpolitiikka on kansallista jatkossakin ja me voisimme olla esimerkkinä euroopalle tällä kansallisella omalla politiikallamme

edustaja tolvanen osui naulan kantaan

sikäli kyllä kun harva alueen reunamilta tulen näen että tässä esityksessä on varmasti paljon hyvää mutta kyllä huomio kiinnittyy nyt hallintovaliokunnan ja valtiovarainvaliokunnan hallinto ja turvallisuusjaoston esityksiin siinä että budjettiasia täytyy ratkaista kun puhutaan poliisimiesten määrästä kentällä

me tarvitsemme näköaloja mihin meidän suomessa kannattaa satsata sillä meillä on kilpailukyvyttömyyttä aiheuttava korkea kustannusrakenne ja sen on muututtava tavalla tai toisella

sitten samalla se on sitä työtä joka säilyy siellä maakunnissa ja tukee alue ja paikallistalouksien kautta kansantaloutta

vaikka hallituksen esitys toteaa ettei valtiontaloudellisia vaikutuksia ole niin kyllä tällä porotaloudelle mielestäni tulee väistämättä olemaan vaikutuksia

eli mitä koulutuspaikkoja lisätään jotta saamme raaka aineellemme uusia korkeamman jalostusasteen tuotteita joiden turvin vientiä voidaan vauhdittaa

tässä esittelen mietintöä hallintovaliokunnan näkökulmasta

meillä on todellakin meneillään ollut suuri poliisin hallintorakenteen uudistus ja jotenkin siellä täytyy nyt se työrauha taata ja seurata tilanteen kehittymistä tilanteen etenemistä

kaikista nopeimmin olen moneen kertaan todennut sen täällä salissa saamme pysyviä työpaikkoja kotimaisen energian lisätuotantoon jonka tavoitteena on korkea energiaomavaraisuusaste

kansainväliseen yhteistyöhön liittyviin asiakirjoihin sisältyy salassa pidettäviä tietoja joiden luvaton paljastaminen tai paljastuminen voi aiheuttaa merkittävää vahinkoa keskeisille yleisille eduille

ja lisäksi vielä pakko palata tähänkin lakiin

sen vuoksi on lähdetty säätämään laki näitten aineistojen asianmukaisesta käsittelystä ja niistä huolta pitämisestä ja kysymys on suomen luotettavuudesta kansainvälisen yhteistyön osapuolena

no vaihtoehtoko tälle on sitten edelleenkin fossiilisten polttoaineiden lisääntyvä käyttö myöskin muutamien direktiivien velvoittamana

ja myöskin esimerkiksi liikenne ja viestintäministeriö kiinnitti tähän huomiota kun tulee kysymykseen esimerkiksi hälytysajot ja varmasti monenlaista käytännön tehtävää tässä on

eli toivon todellakin sitten että siihen perehdytykseen ja koulutukseenkin riittäisi niitä niukkoja resursseja kuitenkin jaettavaksi kunnolla koska kunnolla tehty perehdytys kuitenkin sitten säästää siellä kun ollaan kentällä tekemässä työtä

arvoisa puhemies

taloudelliselta kannalta merkittävä näkökohta on että sopimuksen hyväksyminen mahdollistaa suomalaisten ja yhdysvaltalaisten yritysten tasavertaisen osallistumisen hankkeisiin joissa on myös sitten tätä turvallisuusluokiteltua tietoa mukana

haluan vielä kerran minäkin kiinnittää huomiota siihen mihin useat lausuntovaliokunnat ovat kiinnittäneet huomiota ja mihin myöskin täällä salikeskustelussa on kiinnitetty huomiota elikkä lupaprosessien kestoon ja korkeaksi nousseeseen hintaan jonka otti esille myös maa ja metsätalousvaliokunta lausunnossaan

ei uusia nokioita synny ympäri suomea mutta kotimainen energia on suorastaan raaka aineiden keskellä näin itsestäänselvyytenä sanottuna no mutta sitä biomassaa meillä on

käsiteltävänä olevan sopimuksen tarkoituksena on varmistaa osapuolten välisessä yhteistyössä vaihdettavan tai syntyvän turvallisuusluokitellun tiedon suojaaminen

arvoisa herra puhemies

tämä on elinkeinon harjoittamisen kannalta selkeä haitta eikä tietenkään pelkästään koske maatalouden harjoittajia vaan montaa muutakin

kun perehdyin tähän lakiesityksen lausuntokierroksen lyhennesumaan tuli olo kuin olisi ollut hätäkeskuksessa tai puolustusvoimissa niin paljon lyhenteitä oli olemassa mutta varmasti se on tietysti tätä päivää

lisäksi meillä tämän myötä on varaa suunnata kehitystyötä energiateknologian ympärille ja sen paljon puhutun cleantechin ja vihreän kasvun pariin unohtamatta vielä kerran puurakentamisen mahdollisuuksia

sopimus tulee voimaan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen kun suomi on ilmoittanut yhdysvalloille että nämä kansalliset menettelyt sopimuksen voimaansaattamiseksi on saatu päätökseen

maa ja metsätalousyrittäjien kannalta viranomaistoiminnassa sangen mutkaiseksi ovat osoittautuneet lupamenettelyn hitaus ja lisäksi maataloustukivalvontojen resurssit

arvoisa ministeri näinhän juuri eduskunta linjasi ja hallintovaliokunta perehtyi tähän valtioneuvoston selontekoon aikanaan ja siitä samassa linjassa lähdettiin pohtimaan siirtymistä kaksiportaiseen ohjausmalliin ja nyt meillä tämä lakiesitys on tässä

arvoisa herra puhemies

tämä on ollut hallintovaliokunnan yksimielinen mietintö ja hallintovaliokunta ehdottaa että eduskunta hyväksyy tämän hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja että lakiehdotus hyväksytään

pitkät käsittelyajat voivat johtaa suoraan tukimenetyksiin ja näin suorastaan estävät investoinnin toteuttamista ja vaikeuttavat muunkin rahoituksen saamista

meillä on toimiva aikuiskoulutuskenttä joka tarjoaa mahdollisuuden muuntokoulutukseen aloille joilla tarvitaan osaavaa työvoimaa ja nimenomaan tämä noste ohjelman tyyppinen jatko on ihan kannatettava asia

keskustelu on päättynyt

eduskunta

kiitoksia ministerille esittelystä

ihan selkeästi on nähtävissä toive siitä että alueilla olisi parempi mahdollisuus itse päättää strategisesti suunnittelusta omista asioistaan valita omia strategisia painotuksia on muun muassa pohjois pohjanmaan ely keskus todennut

kysynkin siinä mielessä vastuullisen valtionhallinnon perään sillä esimerkiksi investointitukipäätös edellyttää ympäristöluvan lainvoimaisuutta jolloin lupaprosessin hitaus vaikuttaa suoraan investoinnin ajoitukseen ja taas esimerkin kautta voi johtaa vaikkapa nuoren viljelijän tuen menettämiseen kun tämä prosessi kestää

kyllä minäkin haluan uskoa että tämä uusi luonnonvarakeskus on nimenomaan mahdollisuus mutta paljon varmaan riippuu toimintastrategiasta ja myöskin tutkimussuunnitelmasta mitkä painopisteet ovat

tämä välikysymys ja välikysymyskeskustelu ovat olleet mielestäni ansiokkaita

tämä esitys liittyy aiempien vuosien kehyspäätöksiin joissa valtiontalouden tasapainottamiseksi on päätetty nämä valtionosuutta koskevat leikkaukset

arvoisa puhemies

juuri kuten edustaja mäkelä totesi on oiottu väärinkäsityksiä tuotu uusia ajatuksia esiin

erityisen lämmöllä kiitän edustaja zyskowiczia joka totesi että tässä voitaisiin keventää hallintoa pohtimalla sitä tarvitaanko näitä perustason sote alueita

valtionosuusprosentin muutoksessa on otettu huomioon vanhuspalvelulain toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset ja myös muiden laajenevien tehtävien toteuttamisesta seuraavat kustannukset

sitten oikeastaan myöskin kysymys ministerille samalla koskien virastorakenteen uudistamishanketta joka on nyt myöskin meneillään ja josta on sitten osaltaan toivottu ratkaisua poikkihallinnollisen tilanteen voisiko sanoa parantamiseen

niin kuin täällä on moneen kertaan todettu myös monet muut valiokunnat ovat tähän ottaneet kantaa

nyt on tulossa uusi kestävän metsätalouden rahoituslaki ja tällä aiemmalla lailla on nimenomaan pohjoisissa metsissä saatu paljon hyvää aikaan puuntuotannon kannalta puuhuollon kannalta mutta nyt me tiedämme että tämä uusi laki tulee tiputtamaan sitten näitä pohjoisen tukia

hallituksen esitykseen sisältyy kaksi suurta asiakokonaisuutta ensinnäkin virkamiehen valitusoikeuden laajentaminen toisekseen virkamieslautakunnan lakkauttaminen ja sen tehtävien siirtäminen yleisiin hallinto oikeuksiin

huoleni on todella suuri maatalousyrittäjien jaksamisesta ja maatalouden yrittäjyydestä

toivon että myöskin metropolihallintoa tarkastellaan erikseen ollaanko siellä luomassa lisää himmeleitä

lisäksi täytyy muistaa että sekä maatalouden ympäristölupien että muidenkin ympäristölupien asioita käsittelevillä viranomaisilla tulisi olla vahva paikallisasiantuntemus

eli houkutellaanko tälläkään leikkauksella alalle uusia toimijoita nuoria

sitten kiitän edustaja lohelaa joka otti esiin olennaisen asian elikkä tämän huoltosuhteen heikkenemisen

myöskin näissä lausunnoissa otettiin kantaa siihen että virsu on tulossa ja se myöskin siellä nähtiin sitten eräänä ratkaisuna siiloutumiseenkin

valtionosuusprosenttiin vaikuttavat myös kotikuntaa vailla olevien eu ja eta alueen kansalaisten terveydenhuollosta aiheutuneiden kustannusten korvaaminen kunnille

on muistettava maatalouden kannattavuuden heikkenemisen kerrannaisvaikutukset myös muitten elinkeinojen kautta ja se mitä täällä on sanottu myös siitä lähiruuasta ja terveellisestä ruuasta

eihän pelkästään tämmöinen ympäristönäkökulma voi olla se mitä rahoitetaan koska kyllähän meidän täytyy ihan aidosti tunnustaa että metsät ovat todellakin se hiilinielu

kiitos liikenne ja viestintävaliokunnalle mietinnöstä ja täällä salissa olleille keskustelijoille ajatuksista joita on noussut esiin

mitä virsu nyt tuokaan tullessaan niin oma kantani on se että sen tulisi olla sennäköinen että se purkaa näitä valtion aluehallinnon putkia ja sikäli tietysti tässä vielä sanon että olisi kyllä ollut olemassa eräs äärimmäisen strateginen ohjausasiakirja nimenomaan hallitusohjelma jossa olisi jo ehkä pitänyt ottaa tähän asiaan vielä voimakkaammin kantaa koska kyllä meidän täytyy nähdä hyvä hallinto osana suomalaista menestystä ja myöskin osana sitten sitä talouden tulosta eli hyvä hallinto on panos ja se ei ole jarru

lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi pykälä koskien jäteveron tuottoa vastaavan summan lisäämistä valtionosuuteen samoin kuin lisäyksen maksutapa

ympäristölupamenettely pienillä ja keskisuurilla maatiloilla lisää tarpeetonta byrokratiaa niin elinkeinonharjoittajalle kuin myös viranomaisillekin ja samalla lisää hallinnollista taakkaa

haluan lyhyesti minäkin puhua viittomakielisten puolesta itsekin viittomakielisenä

tietenkin olisin vielä halunnut tietää tästä elinkeinopolitiikasta